sitten toiseen asiaan kun tässä on korotettu työtä että nyt sallitaan työnteko niin tähän sisältyy tietysti se riski jotta kun katsoo lyhyellä jänteellä mahdollisesti tätä vuotta ja ensi vuotta tai vielä kahta vuotta eteenkin päin niin voi olla että näitä työnteon mahdollisuuksia ei sillä tavalla ole

siinä mielessä jos katsoo sen veronmaksukyvyn kannalta mitä sanoitte että tämä parantaa veronmaksukykyä niin siinä te olette väärässä ihan väkisin koska tässähän vuokrapellolla viljely tällä hetkellä on vielä edullista

galttomaan vilkaisu pumpataan siihen on nyt kunnat pumppaavat varoja valtio joutuu pumppaamaan varoja veroeuroja ja siihen käytetään vielä eu varoja jotka ovat yhteisiä veroeuroja nekin

tavallaan tähän on tultu sillä tavalla kun me emme ole oivaltaneet miksi on laskettu tämä menemään näin pitkälle jotta siinä aina joku vetää välistä

kyse on tietysti isosta periaatteesta myös siitä jotta ei siitä pellosta jos se on talon ympärillä helposti luovuta

mustajärvi taisi todeta jo aiemmin illalla jotta tässä voi nousta tämmöisiä rasistisia ilmiöitä koska meillä on suomalaisia ihmisiä työttöminä paljon ja näyttää jotta joka päivä tulee useita satoja lisää jopa tuhansia työttömiä

siinä tilanteessa kun niitä töitä ei ole olemassa niin voi olla että työnantajalle tulee kiusaus jotta palkataan tämmöinen maahanmuuttaja joka ei hallitse kulttuuria ei kieltä ei osaa pitää puoliaan ja siinä tilanteessa tulee tämmöinen alipalkkaushoukutus

yleensä oma työ vähenee siellä kunnissa tai yhtymissä tai kunnallisissa liikelaitoksissa sen jälkeen kun tilaajatuottaja organisaatiossa se on hävitty johonkin ulkopuolelle siis omaksi työksi tekeminen on mahdottomuus

arvoisa puhemies

ja siinä mielessä jos puhutaan siitä veronmaksukyvystä niin sen aktiiviviljelijän toimintaa pitäisi edistää mutta ei tämä sitä edistä yhtään ja veronmaksukykyä paranna

kallikselle voisi todeta tästä lomautusasiasta että meillä suomessa enstäinkin tämä lomautusjärjestelmä on moneen eu maahan nähden erilainen tämä on poikkeava

tämä suoraan vaan tarkoittaa jotta valtion kassasta jää saamatta sitten tai kassaan jää tulematta rahaa jonka se pellon myyjä siitä saa ja mitäs se edistää

siihen liittyen minä kyllä odotan jotta tätä tuottavuusohjelmaa mikä hallituksella on työsuojelupiirien osalta nyt tarkastellaan siitäkin näkökulmasta miten tämä valvonta saadaan tarpeeksi aukottomaksi mitä laki edellyttää jotta suomessa pitää soveltaa suomalaisia työehtoja ja olosuhteet ovat ihmisillä sellaiset jotta ihmisiä ovatpa ne sitten ulkolaisia tai suomalaisia ei sillä tavalla ainakaan sorreta ketkä täällä ovatkin tekemässä työtä ja haluavat tehdä työtä

meillä tämä on tehty hyvin joustavasti sillä tavalla jotta kun tilapäisesti työ loppuu niin voidaan lomauttaa ja sitten se ainakin yleisesti on ollut hyväksytty koska se koulutusvaihtoehto isoissa tämmöisissä tilanteissa niin kuin nyt tällä hetkellä on ilmeisesti olisi aika raju toteutettava

nämä ovat isoja linjauksia ja toivon että kun näitä eteenpäin viedään ei laskettaisi tätä karkaamaan siihen malliin jotta kaikki sos

kun tähän mennessä on annettu väärää tietoa ja huijattu niin aika vaikea on uskoa että hetkessä muuttuisi se asenne sitten kun se sattuu siinä kansakunnassa olemaan semmoinen syvälle piintynyt

ihmismäärät ovat niin suuria että siellä ei löytyisi varmaan enstäinkään kouluttajia mutta sitten toisaalta onko enää tarpeeksi paljon koulutettavaakaan jos lomautus kestää vuoden tai kaksi

tässä minusta nopeasti tehtäviä asioita olisi jotta käsittely pitäisi saada kyllä ripeäksi

sinnehän on tietysti varoja lisätty mutta jos se ei riitä niin siihen on laitettava niin paljon jotta saadaan nopeiksi nämä käsittelyajat ja sitten jos ei ole oikeutta turvapaikkaan niin mahdollisimman nopeasti kotiuttaminen ei kotouttaminen niin kuin ed

minusta silloin tulee kotiutus kysymykseen elikkä laitetaan sinne omaan maahansa lähtemään jos ei ole oikeutta tämmöiseen statukseen

koska viime kädessähän kuitenkin sen vastuun kantavat nämä kunnat ja isäntäkunta jonka hallitus on vastuussa vaikka olisi ihan syytön niihin tekemisiin ja epäonnistumisiin

meni kolme vuotta aikaa niin pääministeri sitten jossakin hangilla totesi että ei tämä muuten olekaan että nyt pitää kokonaan paketti repiä auki että meillä on kestävyysvaje

äsken kun olin työhuoneessani niin ilmeisesti tämä näkyy nettisivuilla kansalle joka katsoo mitä me täällä puhumme ihminen soitti tuolta pohjoisesta karjalasta ja sanoi jotta eiköhän sinne ahvenanmaalle pitäisi näitä laittaa ei millään sen takia jotta siellä puhutaan ruotsia eikä millään pahalla mutta kun ahvenanmaalla on korkeampi tulotaso ja rikkaampia muutenkin ihmiset ja siellä ilmeisesti suomalaiset eivät pysty maata ostamaan niin sinne avoveden ääreen voisi kanssa laittaa näitä turvapaikanhakijoita tietyn määrän onko se sitten joku kiintiö

sitä ennenhän oli systeemi jotta kun oltiin vaikka päivä työttömänä tai kun oli ensin karenssi ja omavastuuaika pidetty niin sitten ihminen kun oli päivän tai kaksi päivää työttömänä niiltä päiviltä sai sitten työttömyyspäivärahan

sen takia minusta tämäntyyppisiä laitoksia ei pitäisi tehdä vaan kunnallinen itsehallinto pitää olla ja demokratian pitää olla läpinäkyvä jotta tiedetään kuka tekee päätökset ja se on myös vastuussa

meillä jo sisällä on suomalaisessa eläkepolitiikassa tämä elinaikakerroin joka tarkoittaa että se leikkaa moninkertaisesti jo sen mitä tämä kreikan paketti

hän kirjoitti siihen lappuun siihen työttömyysturvahakemukseen työtön työtön työtön työssä ja hän sai niiltä päiviltä työttömyysturvan eikä ollut mitään ongelmaa mutta sitten tämä sovittelu laajennettiin koskemaan myös kaikkia muita

nyt voisi osoittaa jotta ahvenanmaa ainakin on hyvin lojaali ja ottaa pakolaisia vastaan

nyt tässä pitäisi kyllä tehdä niin että jos oikeutta haetaan tässä niin kuin pitäisi hakea ja toivon mukaan valiokunnat sen tekevät niin tämä pitäisi eriyttää kun kyse on vuoden määräaikaisesta laista sillä tavalla jotta tässä eriytettäisiin nyt tämä siten jotta olisi erikseen nämä osa aikatyötä ja alle kuukauden työtä tekevät jolloin ne menisivät vanhan systeemin mukaan mutta sitten on nämä lomautetut

jos on niin kuin todettu päivän tai kaksikin voi olla että ei saa mitään riippuen vähän siitä tilanteesta ja ansiosta niin näiden tilannehan pitäisi saada tässä korjattua koska onhan se nyt hullun homma jotta työnantajat joutuvat tekemään ja pyritään yhdessä tekemään jos onnistutaan että niputetaan sitten näitä lomautuksia vähän pitemmälle jotta voidaan saada semmoinen järjestelmä aikaan jotta se työntekijä ei menetä mitään etuutta ja mahdollisesti saa työttömyysturvaa

jotkut työnantajat eivät tietysti pysty sitä tekemään ja silloin voi olla että ihminen ei saa mitään mistään sitten ja se olisi kaikkein huonoin tilanne

nyt tämä mahdollistaa tämän tyyppisen mallin että ikään kuin siis yhteiskunnan tuella työhallinnon tuella tämän tyyppistä toimintaa vielä kannustetaan tekemään

tässähän pyritään tietysti siihen esityksen joustavuuteen siten jotta työnantajat voisivat hoitaa oman tuotannon kysynnän ja työpanoksen mukaan sen työaikajärjestelyn milloin ihmistä tarvitsee jolloin voisi lomauttaa yhdeksi tai kahdeksi päiväksi ja se ihminen taas voisi lähteä mielellään siihen lomautukseen kun tietää jotta saa työttömyysturvaa

sitten kun lainsäädäntö on kunnossa ja tasavertaisesti kohdellaan niitä vuokratyöntekijöitä myös työttömyysturvan osalta siellä on hirveän paljon ongelmia sosiaaliturvan osalta niin silloin minä hyväksyn mutta en tässä muodossa koska tämä mahdollistaa nyt myös sen vuokrauksen

sen takia tässä yksi vaihtoehto on että eriytetään tai sitten mikä voi olla työttömyyskassojen kannalta hankalampi kysymys on se jotta olisi valinnan mahdollisuus noudatettaisiinko tätä vanhaa systeemiä vai onko tämä uusi järkevämpi niin kuin näissä eläkeratkaisuissa on että siirtymäajan säännöksistä voidaan katsoa onko uusi vai vanha järjestelmä parempi ja sitä noudatetaan sitten

he ovat tässä häviäjiä

ja kun katsoo sitten sen rajan alapuolella olevia henkilöitä niin ne ovat kyllä naispalkkaisia aloja ja siinä mielessä tässä on myös se tasa arvonäkökulma otettava huomioon rangaistaanko tässä pienipalkkaisia ihmisiä jotka valtaosin ovat naisia

sen takia odotan jotta työelämä ja tasa arvovaliokunta käy läpi tämän seikan koska se kuuluu sille ja sosiaali ja terveysvaliokunta sitten korjaa tämän epäkohdan jotta ei näitä ihmisiä aseteta heikompaan asemaan

joko tehdään vaihtoehtoinen malli kumpi on edullisempi työntekijälle siinä työttömyysturvan saannissa tai sitten eriytetään nämä lait erikseen niin kuin äsken kuvasin

arvoisa puhemies

no se siitä mutta varmaan valiokunnassa otetaan siihen kantaa mitä mieltä nähtäisiin olevan mikä on se oikea summa

yksi esimerkki ja yksi kysymys

erkki virtanen tuossa vei oikeastaan sanat suusta siinä mielessä jotta jos aktivoidaan niin tämähän voi tehdä sen että passivoi lähtemään koulutukseen koska mitään varmuutta siitä jos lähtee johonkin ei ole olemassa jotta saa työpaikan

lisäksi työpaikkoja on menossa siten jotta ilmeisesti täytetään ja täytetäänkin kriisialueen tunnusmerkit ja siitä huolimatta me emme saa talousarviota kasaan vaan keväällä se joudutaan avaamaan että täytetään nämä alijäämien kattamisvelvoitteet

se ongelma kaiken kaikkiaan tässä on

sen takia voi olla jotta tämä omaehtoinen koulutuskin joka on tässä hyvä asia jotta saa lähteä semmoiselle alalle kuin haluaa eli mikä on omasta mielestä paras nyt tässä mahdollistetaan mutta jos tämä iskee vastaan kun se lasketaan työttömyysturvan sisälle eikä ole olemassa varmuutta työpaikasta niin voi olla että henkilö ei lähde tähän koulutukseen

kyse on siitä jotta eikös tämän tyyppisissä missä todetaan että työpaikkoja on paljon mennyt on rakennemuutospaikkakunnan tunnusmerkit luonnostaan pitäisi silloin lähteä siitä jotta on tämä harkinnanvarainen valtionosuus tulossa

kysyn tätä ministeriltä eikö tätä voisi tehdä näin koska sehän selkeästi tarkoittaa että ensi vuonna verotulot vähenevät yhä enemmän koska tulee työttömyyttä lisää

sen takia tämä on yksi kysymys joka pitäisi tietysti pyrkiä valiokunnassa muuttamaan siten jotta hallituspuolueitten edustajatkin voisivat katsoa positiivisesti tämän asian ja pyytää tietoa semmoisilta henkilöiltä jotka nyt omaehtoisesti ovat lähdössä mitä he ajattelevat tämän tyyppisestä muutoksesta

kyllä minä väitän jotta enemmistö siellä on sitä mieltä jotta tämä on tosi huono muutos koska aikaisemminhan oli sillä lailla että koulutukseen aktivoitiin ihmiset halusivat mielellään lähteä kun tiesivät että työttömyysturvaa jää jäljelle vielä sen koulutuksen jälkeenkin jos ei onnistu saamaan työtä

nimittäin kun tietää sen kuntien taloudellisen tilanteen niin siellä se säästö käytetään kipeimpään kohtaan mikä siellä on ja todennäköisesti sillä pienennetään velanottoa

mutta sitten tämä kelamaksun ja työeläkemaksun kytkentä niin tämä on minusta bluffia kokonaan koko hommeli koska tässä olisi joka tapauksessa jouduttu korottamaan työeläkemaksua

jos olisi ollut toisenlainen hallituspohja jossa demarit olisivat mukana niin se olisi varmasti tehty eikä tämmöistä temppua olisi tehty että olisi poistettu kelamaksu sieltä

asuminen suomessa pitäisi saada edullisemmaksi

se nimittäin kaikkien tilastojen mukaan vie suomalaisilta perheiltä enemmän mitä suositukset edellyttävät varoja käytettävissä olevista tuloista ja tässä on yksi keino millä asumista voitaisiin saada edullisempaan suuntaan

nimittäin miten ei silloin hyvänä aikana kun firmoilla oli paljon rahaa jaettiin osinkoja sinne jäi ylimääräistä paljon ja kysyntää oli markkinoilla miksi silloin ei palkattu niitä ihmisiä

tässähän on tämä aika suuri uskottavuuskriisi olemassa mutta ymmärrän sillä tavalla että eihän porvareilla siitä hirveän iso huoli olekaan koska eihän sillä niin väliä jos ihmisiä käy äänestämässä

meillä on hirveä määrä työttömiä

kun tuossa katselin niin olisin toivonut että tässä olisi löydetty vasemmistoliitonkin kanssa ihan sama juttu koska nyt puhutaan enää joistakin marginaaleista

siinä mielessä porvaripuolue ei ilmeisesti kansanvallasta kanna yhtään huolta koska silloinhan rahan valta on vahva ja sehän on ilmeisesti porvareilla tarkoituskin että rahan valta jyllää

ei sillä niin väliä miten tämä kansanvalta toimii

arvoisa puhemies